kaiken lisäksi tuntia valvova opettaja oli antanut tuomioistuimenkin käsityksen mukaan valitettavaan onnettomuuteen joutuneelle oppilaalle riittävän ohjeistuksen mutta sitä ei noudatettu

nyt oaj harkitsee opettajien ohjeistamista siten että he kieltäytyisivät juoksun hiihdon suunnistuksen ynnä muun sellaisen normaalin liikunnan opetuksesta

hämmästelen myös kuluttajien halukkuutta luovuttaa vapaaehtoisesti yksityisluonteisia tietojaan erilaisiin orjuuttaviin korttijärjestelmiin

miten aiotte estää sen ettei tällainen äärimmäisen valitettava tapaturma ja siitä näemmä automaattisesti rehtorille seuraava rangaistus jatkossa estä riittävää liikunnan opetusta kouluissa

arvoisa puhemies

kanta asiakasjärjestelmien levittäytymistä yhä uusia alueita kattaviksi tulisikin jatkossa rajata ja selvittää tarkemmin

kilpailua vääristäviä tekijöitä on ollut myös kauppapaikkojen kaavoituksissa ja alkon myymäläverkoston sijoittumisessa

kaavoituksessa huomio kohdistuu paikallispoliitikkoihin jotka eräillä paikkakunnilla ovat suhmuroinneillaan toimineet aivan selvästi kuntalaisten edun vastaisesti

arvoisa herra puhemies

sekin on hyvä tavoite

toisaalta tullaan sitten näihin ongelmiin

on aivan totta että tuomioistuimia ei ministerin pidä lähteä ohjeistamaan etteivät toimivallan rajat sekoitu ja se ajatus on hyvä että virkamiehet eri ministeriöistä tekevät yhteistyötä ja katsovat mitä voidaan tehdä

tärkeätä tässä mielestäni on se että uudistukselle on erityisesti kuluttajien tuki ja kun ajatellaan liike elämää niin asiakkaistahan sitä pitää lähteä liikkeelle mistäpä muustakaan

onko nyt jotain tarkempia lainkohtia miltä osin muutokset olisivat tarpeen ja miten näette sen että syyllisyys ylipäätään menee näin pitkälle että se ulotetaan esimerkiksi tässä tapauksessa rehtoriin asti

muutama tilastotieto

nyt jos me kannamme huolta siitä että perheiden pitäisi levätä ja olla yhdessä niin se on perheen oma asia ja ajankäyttöasia koska siellä kaupassa käydään tai onko siellä sitten pakko käydä sunnuntaina

voisiko ajatella että kaikki ulkopuolinen tuki olisi kiellettyä mutta toisaalta omarahoitus olisi vähennyskelpoinen tulonhankkimiskulu henkilökohtaisessa verotuksessa

tietysti työntekijöitten osalta se on eri asia mutta siitäkin löytyy näitä hyviä puolia kuten osa aikatyön lisääntyminen nuorille mikä on aivan hyvä

samalla tavalla voitaisiin laittaa elokuvateatterit ja teatterit ja muut yhteiskunnalliset palvelut kiinni ilta aikaan niin että turvallisuus taattaisiin

kasvukeskusten asuntopulan helpottamiseksi kehysriihessä sovittiin laajasta asuntopoliittisesta toimenpidepaketista jotta kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentaminen vilkastuisi ihmisille löytyisi koteja ja yrityksille työntekijöitä

kysyn teiltä ministeri kiuru

arvoisa herra puhemies

kysynkin ministeri haglundilta

miten tämän rauhanaikaisen yhteistyön syventäminen vaikuttaisi suomen puolustusvoimien suorituskykyihin ja maamme puolustuksen uskottavuuteen teidän näkemyksenne mukaan

pysyvät

eivät tule maksullisiksi

ei puututa

pysyvätkö ne suomen ja metsähallituksen omistuksessa vai myydäänkö ne kiinalaisille

jos tästä tapauksesta jotain voidaan oppia niin se todistaa ainakin sen että voimapolitiikka ei toimi ja voimapolitiikan avulla saavutetut ratkaisut ovat ainoastaan väliaikaisia

arvoisa herra puhemies

riihessä hallitus sopi myös niin kutsuttujen normitalkoiden jatkamisesta nopealla aikataululla jotta tätä turhaa sääntelyä purkamalla saataisiin aikaan rakennuskustannusten alentumista

huoltovarmuutta ilmastotavoitteita kasvihuonepäästöjä ja tietysti ihan työllisyyteen vientiin liittyviä asioita puhumattakaan energianhinnasta ja sen vaikutuksista sitten vientituotteisiin

ministeri kiuru miten tämä työ etenee ja missä vaiheessa ollaan sen tavoitteen kanssa että kustannuksia nostavasta yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin

osittain tämä keskustelu on nyt sillä tavalla vanhan toistamista että viime vaalikaudella käytiin keskustelua tästä periaatepäätöksestä ja muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunta totesi lausunnossaan että ydinvoimaloiden terveyshaittojen on osoitettu olevan pienempiä kuin ovat fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat haitat

ruotsin ja suomen tekemät turvallisuuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat väistämättä koko pohjoisen alueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen

vastaavasti ympäristövaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti ilmastonmuutokseen ja totesi että se aiheuttaa vuosisadan loppuun mennessä suurella todennäköisyydellä hyvin korkean vakavien ongelmien riskin

ministeri haglund vaikuttaako rauhanaikaisen puolustusyhteistyön syveneminen mahdollisesti siihen että suomi ja ruotsi voisivat muodostaa yhdessä kannan nato jäsenyyteen tulevaisuudessa

se on jäänyt tässä keskustelussa avoimeksi

arvoisa puhemies

pidemmän aikavälin tarkastelusta ihan tähän hetkeen

arvoisa herra puhemies

jatkossa tapon murhan surman törkeän pahoinpitelyn panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisistä sopiminen olisi rangaistavaa

tällaista pelkoa ei varmasti ole

valmistelukriminalisoinnit ovat suomalaiselle oikeusjärjestelmälle vieraita

sehän on aivan huikea tulos

edustaja puumala nosti kysymyksen siitä että jos valtioneuvosto myöntää enintään kahden vuoden määräaikaisen toimiluvan niin pitäisikö sen olla pidempi

olympiastadion on osa suomalaista kansallista identiteettiä ja on puhuttu pitkään että se on korjattava ja näinhän asia on että näin keskeisellä paikalla oleva monumentti ansaitsee hyvän kunnon ja toimivat puitteet sekä urheilulle että kulttuurille

me kuulimme asiantuntijoita ja siinä tuli opiskelijoiden etu vahvasti esiin ja katsottiin niin päin että mikäli se väliaikainen toimilupa on pidempi niin koulutus vaarantuu koska lopetettavasta yksiköstä osaajat ja ihmiset alkavat pikkuhiljaa kyllä kadota pois ja se sitä myötä vaarantaa opiskelijoiden aseman

rikoksen elinkaari alkaa rikollisen mielensisäisestä suunnittelusta jatkuen konkreettiseen valmisteluun ja päätyen lopulta täyteen tekoon

ministeriltä kysyn

eräät kotimaan tapahtumat esimerkiksi koulusurmat ja rahankeruukuljetusryöstö ovat antaneet perusteet törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointiin

arvoisa herra puhemies

on tietysti ymmärrettävää että nämä isot rakennukset ovat ja osan niistä täytyykin olla täällä helsingissä pääkaupungissa mutta esimerkiksi nyt vaikka tampereella keskusareena voisi olla semmoinen kohde joka palvelee sekä urheilua että kulttuuria ja voisi olla suomen kakkoskaupungin arvolle ja valtakunnan arvolle ihan hienoa että sellainen jatkossa saataisiin

lainaus mietinnöstä

palkka ja palkkiotietoja ei annettu henkilöittäin eriteltyinä tai niitä ei annettu lainkaan ja pyydettyjä asiakirjoja palkitsemisjärjestelmistä ja toimitusjohtajasopimuksesta ei toimitettu

rikollisten aseman ylimitoitettu suojelu on ollut ajoittain ylimitoitettua tavallisten rauhaa rakastavien kansalaisten kustannuksella

law and order laki ja järjestys on järjestäytyneen yhteiskunnan perusta

miten ministerinä näette ympäristöohjauksen vaikutuksen kokonaisuutena jos katsotaan tätä kokonaiskuvaa miten se vaikuttaa kansantalouteen yrittämiseen työllisyyteen

tässähän on tietysti ympäristöarvot toisaalla uudet liike toimintamahdollisuudet yritysmahdollisuudet cleantechin alueella

tämä on hyvin sensitiivinen aihe ja viime vaalikaudella kun lakialoitteen kautta yritettiin tätä asiaa viedä en allekirjoittanut sitä lakialoitetta

käsittämättömän väkivallan ja suurien otsikoiden taakse on jäänyt kuitenkin epäkohta joka koskee satoja tai jopa tuhansia lapsia heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan

perustelu oli se että en ollut aivan varma siitä miten suhtautua tähän lasten etuun

ruotsissa valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ilmoittavat vuosikertomuksissaan johtoryhmän palkkiot henkilöittäin eriteltyinä

tämän lakialoitteen tavoitteena on parantaa lasten ja niiden vanhempien asemaa joiden tapaamisoikeutta on tietoisesti tahallisesti ja toistuvasti estetty vahvistetun tapaamisoikeussopimuksen vastaisesti

toivon että tässä käy jatkossa niin emmekä pyri toistemme väliin asettamaan sellaista kiilaa että nyt tässä rikottaisiin hallitusrintamaa

ministeri hautala miten suhtaudutte omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä siihen että vr käyttää monopoliasemaansa kuljetusmarkkinoilla hyväkseen ja painaa hinnat keinotekoisen alas ilman että sen täytyy ottaa huomioon kilpailupaineita ja edelleen mitä voitte ministerinä tehdä etteivät kuljetusyrittäjät ajaudu konkurssikierteeseen vrn monopoliaseman väärinkäytön vuoksi ja ettei ministerikolleganne ihalainen joudu kasvavan työttömyyden eteen

arvoisa herra puhemies